onneksi nykyhallituksemme tuntee ja tietää vastuunsa ja toimii oikealla tavalla

ensiarvoisen tärkeää on todeta se että kelamaksun poistosta ei olla tekemässä mitään lahjaa yrityksille kuluttajien kustannuksella

haluan myös alleviivata sitä että en kuulu niihinkään jotka uskovat että vankila parantaa mutta tämän lakialoitteen kohdalla pidän tärkeimpänä sitä että tuomiot olisivat jonkinlaisessa suhteessa siihen teon vakavuuteen ja sen takia raiskauksesta kuuluu aina ehdoton vankilatuomio

sen jälkeen nuoren vastuu tietysti on eteenpäin se että toivottavasti työtä löytyy työpaikkoja löytyy mutta ei voi olla niin että yhteiskunta tarjoaa kaiken vain suoraan ilman että nuorella olisi edustaja salonen minkäänlaista vastuuta omasta elämästään

tämähän on muuttumassa eu direktiivin myötä ja meillä oli suomessa tarve lähteä uudistamaan näitä energiatodistuksia jotka tähän asti ovat olleet suomessa osittain rakennuskannassa käytössä ja niillä on saavutettu varsin myönteisiä tuloksia rakennuskannan uudistumisen rinnalla mutta myös asuntokaupan yhteydessä

kansaneläkemaksun poisto vähentää työllistämisen kustannuksia taantumassa ja irtisanomisen uhatessa erityisesti juuri pääomavaltaisessa vientiteollisuudessa ja poisto ei ole siis yleinen verohelpotus työnantajille

ja aivan lopuksi kun tuo kello kovaa vauhtia juoksee haluan nostaa esille myös vielä tuon seuratukihankkeen joka jatkuu ensi vuonna ja sen tavoitteena on ennen muuta se että seurojen vapaaehtoistyötä tekeville tarjoutuisi mahdollisuudet entistä tehokkaammin jatkaa tätä tärkeää työtä jollainen on myös liikkuva koulu hanke jonka määrärahoja merkittävästi lisäämme

rakennuksen energiatodistuksen tavoitteena on siis välittää yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi tietoa rakennuksen energiatehokkuuden tasosta rakennusten keskinäisen vertailun helpottamiseksi kaupantekotilanteissa sekä esittää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti

kevennys kohdistuu suoraan työntekijän palkkaukseen ja yritys joka irtisanoo työntekijöitä ei hyödy maksun poistosta irtisanottujen osalta

arvoisa puhemies

olen minäkin huolissani ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksista ja toivon että olen väärässä että se ei osiltaan vesitä yhteiskuntatakuun toteutumista

hän on ryhtynyt sanoista tekoihin tässä nuorten ja lasten liikuntaan ja seuratoimintaan pääsemisen tukemisessa ja minun mielestäni se on erinomainen teko että tuetaan sitä että kaikilla olisi saavutettavissa myös nämä hieman kalliimmatkin urheilumuodot

kelamaksun korvaavilla toimenpiteillä eli yritykselle tulevilla energia ja ympäristöveroilla maksurasitusta ollaan siirtämässä nimenomaan yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan

rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on vahvat syyt

se edus ta ja

esityksen lähtökohtana on se että tämän lain myötä myös pakettiautojen verotus uudistuu päästöperusteiseksi mutta edelleen kuitenkin vain hiilidioksidipäästöihin tukeutuvaksi

eli valitusajat valituslupakysymykset ja myös tämä esitys missä edelleen tuodaan muutoksia tähän kokoonpanoon jossa kahdella jäsenellä voitaisiin enempi näitä asioita käsitellä

esityksen mukaan pakettiautojen autovero perustuisi jatkossa hankinta arvon sijasta auton yleiseen kuluttajahintaan ja samalla veroprosentti porrastettaisiin auton polttoaineenkulutusta vastaavan hiilidioksidipäästön perusteella

uhanalaisia lajeja ovat ripsisiippa pikkulepakko susi naali hilleri ahma ja saimaannorppa

minun mielestäni parempi on siis mitata asuntoa eli tämän kiinteistön energiatehokkuutta energiankulutusta kuin sitten sitä ketkä asunnossa asuvat

esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi myös sääntelyä korkeimman hallinto oikeuden ratkaisukokoonpanosta ja nämä ovat varsin perusteltuja tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa

tällä listalla ei ole enää liito oravaa niin kuin te täällä annatte väärin ymmärtää että se olisi tällä listalla

muutoksen jälkeen pakettiautojen autoverotus vastaisi siis henkilöautojen uudistunutta ympäristöpainotteista verotusta jossa mielestäni on siis tulevaisuudessa tärkeää ottaa huomioon myös nämä muut liikenteen päästöt

mutta turvallisuus on myös fakta tai ennen muuta fakta mutta myös tunne ja sen takia meidän pitää määrärahat varata riittävällä resursoinnilla puolustusvoimille ja myös sitten poliisille joka hetken kuluttua täällä ministeri räsäsen johdolla on keskustelussa

arvoisa puhemies

sitä ei ole tällä listalla vaan se on listalla silmällä pidettäviä lajeja jolla ovat siis liito orava euroopanmajava kenttämyyrä karhu ilves itämerennorppa ja metsäpeura

yksi keskustelun kohta valiokunnassa oli myös se pitääkö tämän energiatodistuksen kirjoittamiseen sisällyttää velvoite paikan päällä käymiseen ja tätä myös valiokunnassa läpi kävimme ja tulimme lopulta siihen lopputulokseen joka myös meidän mietintöömme kirjattiin että katsoimme että velvoite paikan päällä käyntiin on tärkeä myös energiatodistuksen luotettavuuden ja suositusten korkeatasoisuuden vuoksi

nyt käsittelyssä olevan esityksen myötä henkilöautoja ja pakettiautoja tullaan siis verottamaan tulevaisuudessa samalla tavalla kuitenkin sillä erolla että isompikokoisten tavarankuljetukseen tarkoitettujen pakettiautojen kuljetuskyky tullaan aivan oikein ottamaan huomioon niin että se vähentää hiilidioksidipäästöihin perustuvan veron määrää

arvoisa puhemies

ilmavalvonta asian nostin myös tuossa debatissa esille ja toivoisin että itämeren valtiot nyt vakavasti pohtisivat sitä että otettaisiin aktiivinen ote siihen että armeijoiden tutkat olisivat myös siviililiikenteen käytettävissä taikka tieto välitettäisiin automaattisesti

kun tavoitteena on saada pakollisesta todistuksesta aitoa hyötyä kiinteistön ostajalle on perusteltua edellyttää käytännön perehtymistä kyseiseen kiinteistöön

samaan aikaan olisi minusta syytä miettiä myös keinoja muun muassa maakaasu ja biokaasuautojen yleistämiseksi nimenomaan tästä jakelu ja tiiviin alueen liikennöinnin näkökulmasta

tällä hetkellä tilanne on nimittäin se että nuo armeijoiden tutkat näkevät nämä pimeänä lentävät koneet mutta heidän päätehtävänsä ei kuitenkaan ole tiedottaa koko aikaa siviililiikenteelle vaan ennen muuta tietysti huolehtia ilmatilan valvonnasta ja muista heille erikseen määritellyistä tehtävistä

nyt pitäisi kyllä kysyä näiltä meidän innokkailta luonnonsuojelijoilta

nimenomaan kun lakivaliokunta tätä asiaa käsitteli niin todettiin että ulkopuolisen lapsen adoptiomahdollisuudet ovat varsin pienet tälläkin hetkellä

vai olisiko tässä suojeluinnossakin syytä löytää tasapainoa niin että suomalaisessa metsässä voisivat säilyä tulevaisuudessakin hienot metsäpeurat ja niitä susiakin siellä missä ihmisiä on

adoptoitavia lapsia on huomattavasti vähemmän kuin adoptiota hakevia perheitä ja adoptiovanhempia valittaessa avioparit laitetaan niin suomessa kuin kansainvälisestikin säännönmukaisesti yksinhakijoiden edelle eli kyllä tämä on rehellisyyden nimissä todettava näihin ja myös tuo ajatus näin

mutta nyt tilanne on se että näitä pimeänä lentäviä ilman reittisuunnitelmaa olevia koneita on paljon ja sen takia toivon että itämeren valtiot voisivat tässä tehdä yhteisen ohjelman ja käytännön muutoksen ainakin toistaiseksi

hinnat ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia niin kuin valiokunnan mietinnössä toteamme joten tarkkaa keskihinta arviota ei ole mahdollista antaa ja myös todistuksen laatijan matkakustannukset voivat vaikuttaa hintaan jonkin verran rakennuksen sijainnista riippuen

tällaisten autojen päästöperusteiseen veroprosenttiin tulisi erityisvähennys jonka suuruus määräytyisi auton kokonaismassan perusteella

idea on varsin fiksu ja sen tavoitteena on nimenomaan ohjata kysyntää kuljetustarpeeseen nähden tarkoituksenmukaisiin mutta kuitenkin samalla mahdollisimman vähän polttoainetta kuluttaviin pakettiautomalleihin

arvoisa puhemies

on myös tyttöjä joita varten tarvitaan kovempia keinoja

haluan kiittää entistä opetusministeriä gustafssonia ja nykyistä opetusministeriä krista kiurua siitä että olette tarttuneet näihin ongelmiin ja tuotte opettajille lisää keinoja puuttua pahimpiin käytösongelmiin kouluissa

nyt tehtävällä uudistuksella esimerkiksi pienten kaupunkiolosuhteisiin soveltuvien jakeluautojen verotaso alenisi nykyisestä vastaavien henkilöautojen veron tasolle

itse haluaisin kuulla opetusministeriltä minkä takia ette tähän esitykseen ottanut muun muassa oajn toivomaa rehtorin oikeutta erottaa kolmeksi päiväksi

kuntotarkastuksista on tullut hyvin tärkeä kiinteistökaupan osa ja vaikka silläkään ei ole sellaista juridista roolia että se esimerkiksi vapauttaisi myyjää homeongelmista tai kosteusongelmista niin näen sen kuitenkin arvokkaana asiakirjana ja toivon että tämä energiatodistuskin on sellainen

eli periaatteessa ero henkilö ja pakettiautojen väliltä tulee katoamaan ja näin toivottavasti kuljetuksessa käytetään siihen vain tarvittavan suuruisia autoja

se olisi nopea keino puuttua akuutteihin ongelmiin siinä tilanteessa kun lapsen koulunkäynti on omalta osaltaan ei turvallista ja lapsi saattaa vaarantaa myös muiden turvallisuuden koulussa

arvoisa puhemies

toisena kysyisin opetusministeriltä miten te suhtaudutte siihen että jos velvoitteita esimerkiksi jälki istuntoja ei ole suoritettu niin todistusta ei saisi

kävimme myös keskustelua siitä minkälaisia kiinteistöjä pitää vapauttaa tästä energiatodistuksesta ja teimme hyvin perusteellisen asiantuntijakuulemisen tämänkin osalta

täällä on lista jonka äsken luettelin uhanalaisia lajeja ovat ne ja ne ja ne ja sen jälkeen kerrotaan että liito orava ei enää niissä ole

ei tätä saa nyt arvoisa edustajakollega puhumalla punaiseksi kun enää eläin ei sillä listalla ole

lopputulemana tilanteen pitäisi olla se kuitenkin että ehdotettujen muutosten vaikutus pakettiautojen verorasitukseen kokonaisuudessaan olisi lähes neutraali nykyiseen verrattuna

ajatus on myös se että uusia veroperusteita sovellettaisiin sekä uusiin että käytettyihin verotettaviin pakettiautoihin jotka siis verotetaan muutosten voimaan tultua

eli jos tietoa pakettiauton hiilidioksidipäästöstä ei ole saatavilla niin siinä tapauksessa auton vero laskettaisiin auton kokonaismassan ja käyttövoiman mukaan määräytyvän laskennallisen päästön perusteella kuten nyt toimitaan henkilöautoissa

valiokunta kiinnitti vielä huomiota myös siihen että ympäristöministeriön tulee seurata lain täytäntöönpanoa ja energiatodistuksen hintatason määräytymistä markkinoilla sekä hintatason kohtuullisuutta suhteessa siitä saatavaan hyötyyn

merkittävää on minun mielestäni myös se että nyt tehtävän muutoksen yhteydessä tullaan luopumaan myös nykyisistä alennettuun autoveroon oikeutettujen pakettiautojen tavaratilan tilavuutta ja vähimmäiskokoa koskevista vaatimuksista

vaadimme myös sitä että eduskunta saa selvityksen tilanteesta sekä laatijoiden pätevyydestä ja todistusten laadusta sopivan ajan kuluessa lain voimaantulosta ottaen erityisesti huomioon mahdollisuuden tarkastella pientaloja koskevia käytäntöjä

samalla esityksellä autoverolakiin tullaan lisäämään määräys vientipalautuksesta mikä mahdollistaa tietyissä tilanteissa ja tietyin edellytyksin ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palautuksen kun käytetty ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille

itse uskon että tämä nyt käsittelyssä oleva esitys tulee vaikuttamaan meidän rakennuskantaan tulevaisuudessa ja ainakin itse kaikessa muussakin lainsäädännössä olen aina valmis sitten tukemaan korjauksia ja muutoksia jos niin käy että tämä energiatodistusmalli joka nyt on käsittelyssä ei tuo niitä tuloksia joita siltä odotetaan